sähköisen asioinnin lisääminen ei saa tarkoittaa sitä että terveydenhuollon sosiaalihuollon työvoimahallinnon lastensuojelun ja niin edelleen peruspalveluja hakevat ihmiset eivät halutessaan tai tarvitessaan pääse kasvokkain asiaa hoitavan virkailijan kanssa

arvoisa puhemies

vielä sosiaali ja terveydenhuollosta pieni asia tai ei pieni asia mutta yksi näkökulma

risto hiekkataipale kuvaa asiaa erittäin hyvin

oma kokemukseni kuntapäättäjänä on se että sairaanhoitopiiristä tulee ylimääräisiä laskuja pitkin vuotta ilman että me kuntapäättäjät tiedämme mistä me maksamme

samoin voidaan kysyä kuka auttaa vanhusta joka ei ole oppinut käyttämään sähköisiä palveluita jos palvelut siirtyvät kokonaan verkkoon

palvelutoiminnan tehostaminen ei saa tarkoittaa sitä että asiakkaan oikeutta tulla kohdatuksi ja autetuksi kasvokkain estetään tai sitä kohtuuttomasti vaikeutetaan

arvoisa puhemies

kerhotoiminta on lapsen kannalta niin tärkeää toimintaa että siihen pitäisi kaikilla lapsilla olla mahdollisuus siis niillä lapsilla jotka muuten joutuisivat viettämään sen iltapäivän yksin tai pelkästään kaveriporukassa

omassa kunnassani onkin näitä toimintoja siirretty takaisin perustasolle mutta se on valitettavasti tarkoittanut sitä että kuntayhtymä on vastaavasti nostanut muita hintoja

neljäntenä ja viimeisenä asiana oikeuskanslerin kertomuksesta nostan esille hänen havaintonsa siitä että perus ja ihmisoikeuskoulutukselle on edelleen tarvetta

se että kunnat voivat itse päättää maksustaan kyllä tarkoittaa käytännössä eriarvoisuuden kasvua koska nyt se onko perheellä varaa osallistua tähän kerhotoimintaan riippuu siitä missä kunnassa lapsi ja perhe asuunih riippuu siitä onko perheellä varaa osallistua asuu

eli erikoissairaanhoidon kohonneet kustannukset ovat esteenä perustason kehittämiselle

monella perus ja ihmisoikeuksia käytännössä virkatoimiensa kautta toteuttavalla viranhaltijalla ei ole oikeudellista koulutusta ja tämän johdosta voi syntyä epäselvyyksiä ja puutteellista toimintaa

koulutusta lisäämällä sekä perus että täydennyskoulutuksena voitaisiin paremmin varmentaa asioiden oikealla tavalla hoitaminen

arvoisa puhemies

toisaalta vaikka luottamus perinteistä päätöksentekoa kohtaan on heikentynyt ja kansalaisten osallistuminen politiikkaan vaali ja puolueareenoilla on vähentynyt kansalaisten kiinnostus vaikuttaa politiikkaan uudentyyppisillä tavoilla on lisääntynyt

mutta toivoisin että hallitus myös muussa lainsäädäntötyössä huomioisi samalla tavalla työhyvinvoinnin edistämisen kun nyt nämä hallituksen muut päätökset menevät siihen suuntaan että siellä työhyvinvointia heikennetään

minä puhuin yleensä lainsäädäntötyöstä tällä kaudella

siksi onkin tärkeää kehittää uudenlaisia kansalaisten osallistumis ja vaikuttamiskeinoja sekä lisätä hallinnon avoimuutta ja vuorovaikutusta sidosryhmien sekä kansalaisten kesken

arvoisa puhemies

tämän lakiesityksen hyväksymisen myötä suomi voi ratifioida vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen

itse olen tähän asiaan törmännyt tai itse asiassa muistiliitto ja muistiyhdistykset ovat tähän asiaan törmänneet juuri sellaisessa tilanteessa jossa sairastunut henkilö haluaisi antaa edunvalvontavaltuutuksen nimenomaan sille muistiyhdistykselle jonka kanssa hän on toiminut pitkään ja se luottamus on syntynyt sitten siihen yhdistykseen ja sen yhdistyksen toimintaan

käytännössä rajoitustoimenpiteiden käyttö vaihtelee hyvin paljon eri hoitoyhteisöjen välillä sillä kysymys on usein työyhteisön kulttuurista työntekijöiden ammattitaidosta ja osaamisesta sekä erityisesti asenteista

mitä kaikkia oikeushenkilöitä hän ajatteli tai mitä siellä lapin muistiyhdistyksessä ajateltiin mitä ne oikeushenkilöt voisivat olla joita tämä koskisi

kannatan lämpimästi tätä lakiesitystä mutta samalla toivon että valmistelussa oleva laajempi itsemääräämisoikeuslaki tulisi nopeasti eduskunnan käsittelyyn

voisiko kansalaisraateja erilaisia järjestöjä ja kokemusasiantuntijoita käyttää enemmän alueiden ja palveluiden suunnittelussa

asialla on kiire sillä esimerkiksi muistisairautta sairastavien kohdalla hoidossa on paljon turhaa itsemääräämisoikeuden rajoittamista

on muistettava että turhien rauhoittavien lääkkeiden käyttökin on kemiallista rajoittamista ja erityisesti näitä toimenpiteitä muistisairaiden kohdalla käytetään paljon

tässä selonteossa on paljon hyvää ja minusta siinä on erinomaisesti huomioitu tämä kokonaisturvallisuuden näkökulma turvallisuuspolitiikkahan on huomattavasti laajempi käsite kuin puolustuspolitiikka

on ymmärrettävää että kansalaiset pettyvät joutuessaan kohtaamaan usein tilanteita joissa heitä kuullaan mutta näkemyksillä ei ole mitään vaikutusta päätöksentekoon

mikään laki ei yksin turvaa itsemääräämisoikeuden toteutumista mutta laki antaa ammattihenkilöiden toiminnalle oikean suunnan ja reunaehdot

kun katsotaan kaikki ne säästöt leikkaukset ja maksujen korotukset jotka kohdistuvat lapsiin ja lapsiperheisiin niin ei voi olla ajattelematta että hallitus ei taida tietää mitä on tekemässä

varsinaiset muutokset saadaan aikaan vain työyhteisöjen kulttuuria muuttamalla ja varmistamalla työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen

uskon ettei ministeri itse nimenomaan äitinä haluaisi olla toteuttamassa näitä esityksiä

kysyn kuitenkin ministeriltä puolustuspolitiikan uudesta linjauksesta eli selonteossa mainituista paikallisjoukoista

selonteossa mainitaan että operatiivisten ja alueellisten joukkojen rinnalle luodaan uudeksi joukkotyypiksi paikallisjoukot paikallispuolustusta vahvistamaan

politiikkaan osallistuvat eniten aktiiviset kansalaiset

muistiliitto tekee erittäin paljon tätä työtä ympäri maata

tämä asettaa demokratiapolitiikalle erityisiä haasteita

on nimittäin mahdollista että uusien osallistumismuotojen käyttöönottaminen lisää entisestään kuilua politiikkaan aktiivisesti osallistuvien ja passiivisten kansalais ten välillä sekä ennen muuta hyvän poliittisen lukutaidon omaavien ja huonomman poliittisen lukutaidon omaavien välillä

fi sieltä löytyy runsaasti asiasta tietoa myös hoitotahdosta joka on myöskin hyvin tärkeä muistisairaan ihmisen tai kenen tahansa meidän oikeusturvan kannalta tehtävä asiakirja

ministerin vakuutteluista huolimatta päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimijat kyllä kentällä kyseenalaistavat voiko suurenevissa päivähoito ja varhaiskasvatusryhmissä toteuttaa jatkossa laadukasta varhaiskasvatusta

elikkä mihin suuntaan niitä koulutuspaikkoja on ohjattu tulevaisuudessa koska tarpeet eri alueilla suomessa ovat kovin erilaisia

keskustelu päättyi

laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana on nimittäin lapsen ja kasvattajan kohtaaminen ja vuorovaikutus ja kyllä siellä kentällä pelätään mitä tarkoittavat nämä suuremmat lapsiryhmät pystytäänkö olemaan niin paljon lapsen kanssa ja pystytäänkö lasta pitämään sylissä ja niin edelleen

demokratiapolitiikassa onkin erityisesti panostettava kansalaiskasvatukseen niin kouluissa aikuiskasvatuksessa kuin järjestöissäkin

suomi ei voi kilpailla työn hinnalla maailmanmarkkinoilla mutta me pärjäämme kilpailussa tiedolla taidolla ja osaamisella sekä kehittämis ja innovaatiotoiminnalla

suomalaiset nuoret luottavat entistä vahvemmin poliittisiin instituutioihin ja ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta mutta varsinaiseen poliittiseen toimintaan osallistumisen kasvusta ei ole vastaavia merkkejä

hallituksen pitäisi käynnistää toimia uuden työn löytämiseksi mutta mitäpä hallitus tekee toimii ihan päinvastoin eli vähentää koulutukseen tieteeseen sekä tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan suunnattua rahoitusta

arvoisa puhemies

lapseen panostaminen on investointi tulevaisuuteen ja tutkimusten mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti vanhempien sosioekonomisen aseman mukaan

asian korjaamiseksi olisi tärkeää luoda sellaisia vaikuttamisen areenoita joissa nuoret voisivat aidosti kokea että heidän osallistumistaan arvostetaan ja että he voivat vaikuttaa omiin asioihinsa

tutkimuksella edistetään innovaatioita joiden avulla on mahdollista saada uusia tuotteita maailmanmarkkinoille

erityisen huolestuttavaa tästä näkökulmasta on muun muassa tekesin rahoituksen ja suomen akatemian tutkijalähtöiseen perustutkimukseen suunnatun rahoituksen huomattava vähentäminen

rahoituksen vähentäminen tarkoittaa käytännössä että moni innovaatio jää syntymättä kehittymättä ja tuotteistamatta

tämän edellisen laman kustannuksia maksetaan edelleen ja nyt vähän vaikuttaa siltä että tämä hallitus tekee samoja virheitä

erityisesti yläkoulu on se opintojen vaihe jossa oppilaat pitäisi saada innostumaan yhteisten asioiden hoitamisesta ja sitähän politiikka juuri on

vaikka tässä lakiesityksessä pienituloiset perheet on huomioitu hyvin siitä ihan lämmin kiitos ministerille niin kokonaisuutena hallituksen toimet kyllä lisäävät lapsiperheiden köyhyyttä ja tämä on todella huono asia

näitä taitoja oppii harjoittelemalla esimerkiksi draamamenetelmien avulla kirjoittamalla lehtiin pitämällä puheita harjoittelemalla väittelyä ja niin edelleen

kunnanvaltuutettujen ja meidän kansanedustajien tulisi enemmän käydä kouluissa tapaamassa nuoria

tämä laki on tarpeellinen sillä lain avulla voidaan pidentää työuria kannustamalla työkyvyttömyyseläkkeellä olevia hakeutumaan töihin

myös erilaisille kansalaisjärjestöille ja yhteiskunnallisille liikkeille olisi annettava mahdollisuus esitellä kouluissa omaa toimintaansa

kiitos

nyt tällä hetkellä määräaikaisena olevan lain voimassaoloa jatketaan kolmella vuodella ja eläkelainsäädännön uudistamisen yhteydessä tämä laki on syytä säätää sitten pysyväksi

puhemies

työkyvyttömyyseläkkeellä olevan työhön hakeutumisen merkittävä este on se ettei työhön hakeutuminen aina ole taloudellisesti kannattavaa ja sen takia sosiaali ja terveysvaliokunta katsookin mietinnössään että erilaisia kannustinloukkuja on tarpeen purkaa ja tehdä sillä tavalla työn tekemisestä houkuttelevampaa

kuten edustaja kiljunenkin sanoi tutkimusten mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevat ovat useinkin halukkaita tekemään töitä tilapäisesti tai osa aikaisesti mutta taloudellisten seikkojen lisäksi työllistymisen esteenä ovat usein työpaikkojen ja työnantajienkin asenteet

arvoisa puhemies

toisaalta myös työnantajien tietoisuutta erilaisista osatyökykyisten työllistämiseen myönnettävistä tuista tulisi parantaa

mielenterveysongelmat ja masennus ovat yleisimpiä työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syitä

arvoisa puhemies

minä olen ihan samaa mieltä tästä tuottavuusohjelmien järjettömyydestä

huono työilmapiiri heikko johtaminen ja epäinhimilliset tuottavuuden lisäämisen vaatimukset lisäävät muun muassa masennuksen riskiä

eli minä luulen että jos tässä olisi tehty kunnollinen kustannus vaikuttavuusanalyysi jo alun perin niin tämä päätös saattaisi olla erilainen mutta kun sitä kunnollista arviointia ei alun perin tehty

meidän on turha puhua työurien pidentämisestä ellemme pääse kehittämään samalla myöskin työpaikkojen olosuhteita

mutta olipa tämä päätös mikä tahansa niin minä toivon että henkilöstö saa riittävästi muutosvalmennusta tässä tilanteessa koska kyllä tällä hetkellä henkilöstö kokee että sitä on huonosti kohdeltu

haluan kiittää edustaja modigia siitä että hän tuli kertomaan että aiemmassa puheenvuorossani oli vahingossa tullut virhe

arvoisa puhemies

vaikka tutkimuksen ja koulutuksen tai jonkin muun yksittäisen toimijan kuten tekesin tai suomen akatemian vaikuttavuutta on vaikea arvioida yksiselitteisesti niin meillä tulevaisuusvaliokunnassa kuultavina olevat lukuisat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä että tutkimuksella ja koulutuksella edistetään innovaatioita

täällä on käyty erinomaista keskustelua tästä tärkeästä asiasta mutta haluan tuoda esille vielä yhden huolen mistä ei kenties ole vielä täällä puhuttu

tässä tilanteessa vuoropuhelua ja kanssakäymistä on erityisen tärkeää jatkaa ja jopa kehittää

lisäksi samaiset asiantuntijat korostivat että innovaatiotoiminnalle kohdistetut tuet ovat niitä harvoja joille on olemassa selkeitä ja kiistattomia taloustieteellisiä perusteita eli niitä todellakin kannattaa tukea

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

leikkaa koulutuksesta tieteestä tutkimuksesta ja juuri siitä innovaatiotoiminnasta eli kaikkein tärkeimmistä kasvun perusteista mitä meillä on

ymmärrän hyvin että meidän on edettävä nyt asteittain ja portaittain mutta tärkeää olisi laatia suunnitelma siitä miten aiomme tietyllä aikavälillä saada tämän tärkeän asian kuntoon maassamme

hyvä näin

kuntiin pitäisi saada nopeasti esimerkiksi neuvoloiden terveydenhoitajien työpareiksi perhetyöntekijöitä jotka voisivat mennä tukemaan ja auttamaan perheitä siinä tilanteessa kun siellä on arjen selviytymisessä vaikeuksia

tätä päätöstä on vaikea ymmärtää etenkin kun hallitus ei ilmeisesti ole lainkaan laskenut vaihtoehtoiskustannuksia eli sitä mitä yhteiskunnalle maksaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä jos ihmiset eivät työllisty ja kenties putoavat kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle

terveydenhoi taja tapaa kaikki perheet ja pystyy hyvin tunnistamaan jo alkavat ongelmat ja siihen tilanteeseen perheen tulisi saada tukea ja apua

liian pitkään kestänyt työmarkkinoiden ja aktiivitoimenpiteiden ulkopuolella oleminen voi vakavasti uhata ihmisten paluuta työhön talouden elpyessä

myös erilaisia matalan kynnyksen tukipaikkoja tulisi kuntiin saada entistä enemmän